siellä päästiin yhteisymmärrykseen kolmikannan ja valtion hallituksen välillä ja niitä kaikkia esityksiä jotka siellä ovat esityksinä ja joissa ei ole taloudellisia vaikutuksia mutta joissa on paljon teknisiä vaikutuksia viedään eteenpäin ja myöskin näitä joista on päästy myöskin taloudellisesti yhteisymmärrykseen osaa niistä viemme huolimatta tästä taloustaantumasta eteenpäin

sitten vielä tämä työttömien kohtelu

se on kuitenkin historiallista se on suuri korotus ja pidän tätä kuitenkin saavutuksena nyt tähän taantuma aikaan

niihin keinoihin on päätetty nyt tarttua tässä rantalan ryhmässä joka linjaa ne vuoden loppuun mennessä

maailma ei ole tässäkään kohtaa valmis mutta voimme sanoa että nyt on paljon vahvistettu lapsiperheitten tukea työttömien tukea eläkeläisten tukea monella tavalla perusturvaa on vahvistettu

haluan sanoa että kyllä yksittäisenkin edustajan aktiivisuus joskus palkitaan

nyt saadaan samanlainen kohtelu koko maassa synnyttävien äitien oikeudenmukaisempi kohtelu sairausvakuutuslain taholta ja haluan tämän puheenvuoron käyttää muistuttaakseni tästä

tämä sairaankuljetus tässä laissa kuuluu ministeri risikon vastuualueeseen enkä siihen ota kantaa mutta tämä sairausvakuutuslaki johon ed

mutta sairausvakuutus on vakuutettujen ja työnantajien pääasiallisesti rahoittamaa ja näin ollen pitää aina katsoa se mihin yhteiskunnassa milloinkin on mahdollisuuksia

tässä laissa on tärkeä kohta

hallitushan päätti budjettiriihessä ensi vuonna tulevasta veteraanietuudesta elikkä erityisestä veteraanilisästä

tämä veteraanilisä on ollut veteraanijärjestöjen yhteisenä toiveena ja tavoitteena

tämä parantaa pienituloisten veteraanien taloudellisia mahdollisuuksia hankkia kotona asumista tukevia palveluja tukipalveluja

meillähän on hallituksen ohjelmassa että erityisesti huolehditaan veteraanien ja sotainvalidien riittävistä kotipalveluista

tavoitteena on myöskin sekä veteraanien että puolisoiden kotona selviytymistä helpottaa

nyt sitten ne kotona olevat veteraanit joiden toimintakyky on heikentynyt ja avun tarve on erityiskustannusten perusteella sellainen että heidät on oikeutettu saamaan hoitotukea voivat saada myöskin sitten tätä veteraanilisää

meillähän ylimääräistä rintamalisää saavat ovat rintamaveteraaneista pienituloisimpia

me olemme tehneet tässä ison masto hankkeen jota neljä vuotta nyt viedään eteenpäin ja haluamme tässä ehdottomasti muutoksia

haapoja täällä otti esille nämä pienipalkkaiset naiset ja toden totta asia on niin että pienipalkkainen nainen ei pysty suunnittelemaan sitä kovinkaan liukuvaksi milloin jäisi eläkkeelle

kansaneläkelaitoksella on tarvittavat tiedot tämän lisän maksamiselle ja tällöin veteraanien itse ei tarvitse hakea tätä etuutta

olen varma että tämä tulee tuiki tarpeeseen näille pienituloisille rintamaveteraaneille ja uskon että tässä on hallituksen ja eduskunnan puolelta yhteinen tahto että haluamme näin olla näitä palveluja tukemassa

karvo täällä puhui tästä vuorotteluvapaasta

meillähän on politiikkariihen kirjaus että sitä kehitetään mutta mitään tilastollista näyttöä siitä että sen avulla työuria pidennettäisiin ei sinänsä ole olemassa

varmasti tarpeellinen järjestelmä mutta tällainen tieto meiltä puuttuu ja varmasti moni haluaa käyttää sitä esimerkiksi omaishoitoon

tätä keinovalikoimaa lähdetään linjaamaan rantalan ryhmässä

kuitenkin tämä ryhmä linjaa

itsevaltaisten alojen p e tärkeitä naisvaltaisten alojen linjauksia

arvoisa puhemies

varmasti tästä syntyy laaja muistiinpanojen sarja edustajilla

pitkällä aikavälillä sosiaali ja terveysministeriössä jos punaista lankaa etsii meidän budjettihaasteista tai kirjastamme niin se on tämä väestön ikääntyminen

huolimatta siitä että finanssikriisi on laukaissut hallinnon alalla myös koettavan taloustaantuman me olemme etenemässä hyvin niitä tavoitteita kohti joita me olemme asettaneet elikkä sosiaaliturvan avulla haluamme hidastaa työttömyyden kasvua siis suuntaamme panoksia aktiivitoimiin

haluamme turvata työttömien asemaa ja ylipäätänsä sosiaaliturvan varassa olevien toimeentuloa

erityisestihän meillä suunnataan nyt lisäystä työttömyysturvaan eläkkeisiin ja lapsilisiin ja näiden ohella sairausvakuutukseen

tarkoitan nyt näitä kuluttajahintojen ennusteita tukien alentumisesta elikkä meillä eivät alene nämä peruspäiväraha työmarkkinatuki vammaisetuudet ja rintamalisät vaikka kuluttajahinnat alenevat indeksit siis

arvoisa puhemies

yksi suuri uudistus on perusturvaan maksettava aktiiviraha työttömyysturvassa työmarkkinatuessa ja peruspäivärahassa

kaiken kaikkiaan sosiaalitupossa myöskin tuli hyvin paljon näitä aktiivisuutta korostavia elementtejä ja myöskin siihen sitten rahoitusta kuten tiedetään

tässähän meillä on menossa maria kaisa aulan vetämä työryhmä joka selvittää koko tämän järjestelmän toimivuutta myöskin pitkällä tähtäimellä miten vanhempainvapaajärjestelmää voitaisiin jatkossa kehittää

suuhygienistin hammaslääkärin määräyksestä itsenäisenä ammatinharjoittajana antama hoito korvataan sairausvakuutuksesta ensi vuoden alusta alkaen

näin sitten mela voi suorittaa työterveyshuollon tilakäynnin maatalouden asiantuntijana työterveyshuollon toimeksiantona

tämä esitys on kustannusneutraali tässä tapahtuu erilaisia järjestelyjä mutta tämä on varmasti maatalousyrittäjien terveyden kannalta hyvä asia

näillä eteenpäin

arvoisa puhemies

samoin kun viittasitte moniin muihin köyhiin niin meillähän on tulossa aika mittavat tulonsiirrot myöskin ja niitä on tehty jo tällä vaalikaudella

filatovin puheeseen

puhuitte täällä pienistä eläkkeistä

haluan todeta että viime hallituskaudella minulle ei ministerinä kuulunut eläkepolitiikka vaan se oli sosialidemokraattisen ministerin hallussa

sen lisäksi tällä vaalikaudella olemme oikaisseet eläkeläisten verotuksen niin että se ei ole enää korkeampaa kuin palkansaajilla

sitten ed

paasiolle toteaisin että sata komiteahan jatkaa vielä työtään ja me olemme saamassa jo nyt sen peruslinjauksen mukaisia uudistuksia

sen lisäksi äi tiys isyys ja vanhempainrahoihin kotihoidon tukeen ja lapsilisiin on tullut korotukset ja on tulossa indeksit elikkä ne pysyvät sitten kulutuskehityksen mukana

arvoisa herra puhemies

omalle vastuulleni ministerinä kuuluu työsuojelu ja tässä uudistuksessa nimenomaan tämä työsuojelu on kontollani

arvoisa puhemies

meidän sosiaaliturvajärjestelmämme lähtee siitä että jos ihminen ei pysty työn puutteen tai sairauden takia ansaitsemaan elantoaan niin sosiaaliturvajärjestelmät tulevat sitten vastaan

rakel hiltunen on täällä kertonut suuresti hämmästelen

ei tietenkään se turva ole silloin sen veroista kuin mikä ansiotulo olisi mutta sosiaaliturvajärjestelmät on kehitetty tätä varten ja viimesijaisena tietysti toimeentulotuki

arvoisa puhemies

tässähän kuntien ei tarvitse mitään odottaa kun nyt jo lainsäädäntö sallii tehdä melkein mitä tahansa tehokkuuden nimissä ja rakenneuudistuksen nimissä

laki työsuojeluhallinnosta jää voimaan ja työsuojelun alueellisen toimivallan järjestämiseksi valmistellaan uusi stmn asetus mikä on sitä teknistä toimeenpanoa

nyt täytyy ensisijaisten tukimuotojen korotukseen kiinnittää nykyistäkin parempaa huomiota jotta ne auttaisivat ihmistä niin ettei tarvitsisi turvautua siihen viimesijaiseen

meillä on hyviä malleja siitä miten on tehty

nykylain perustalta on tehty esimerkiksi juuri etelä karjalan sosiaali ja terveyspiirimalli jossa on paljon uutta ja hyvää asiaa

työsuojeluviranomainen termiä ei muuteta vaan aluehallintoviranomaisen tehtäväksi säädetään ne valvontatehtävät jotka laissa on osoitettu työsuojeluviranomaisille

sitten nämä työsuojeluhallinnon valmistelutavoitteet tässä aluehallintouudistuksessa

meillä on ministeri risikon kanssa terveydenhuoltolaista neuvotteluja menossa ja varmasti kaikki hallituspuolueet toivovat että saamme hyvän lain ja että se saadaan vielä ennen kesälomia eduskuntaan

nämä tavoitteet on sovittu neuvotteluissa yhdessä kolmikantaisesti aivan yhdessä kolmikantaisesti sovittu tavoitteet

ja näissä kolmikantaisissa neuvotteluissa sovittiin siitä että työsuojelun alueelliset viranomaistehtävät voidaan sijoittaa osaksi yleistä aluehallintoa jos aluehallinnon työsuojeluviranomainen siis työsuojelun vastuualue on viranomaistehtävässään riippumaton

tämä työsuojelualueen päällikkö neuvottelee tulostavoitteista sosiaali ja terveysministeriön kanssa ja tekee sen kanssa työsuojelun valvonnasta tulossopimuksen

valtion talousarviossa on työsuojeluvalvonnalle oma momenttinsa

tämä vastuualue saa aluehallintovirastolta toimitilat ja normaalit virastopalvelut elikkä tässä on juuri sitä synergiaetua jota on haettu

näiden vaatimusten täyttämisestä on käyty meillä paljon neuvotteluja ja nekin kolmikantaisesti ja kaikki on sovittu ja todettu

minä ihmettelen sitä puhetta kun täällä sanotaan että ei ole ja ei ole kun on

arvoisa puhemies

resursseista seuraavaksi

siitä on myöskin sovittu kolmikannassa että ollaan mukana tuottavuusohjelmassa työsuojelu on myös mukana tuottavuusohjelmassa niin kuin kaikki muutkin alueet

ja tämä pystytään toteuttamaan ilman että olemassa olevat toiminnot ohenisivat tai että ne heikkenisivät vaan on paljon mahdollisuuksia kehittää sitä toimintaa ja sitä kulttuuria siellä sisällä ja tätä työtä ollaan tekemässä

sata komitean piirissä on käyty neuvotteluja työmarkkinajärjestöjen kanssa siitä olisiko mahdollista purkaa sitä kytköstä joka on ansiosidonnaisen peruspäivärahan ja työmarkkinatuen välillä joka on tällainen historiallinen kompromissi

ei tästä ole mitään erimielisyyttä meillä vallinnut

silloin täytyy sanoa että jos tämä toteutuu niin työsuojeluhallinto on menestynyt vähintään tyydyttävästi niukkuutta jaettaessa

on lähdetty siitä että henkilöstövoimavarathan eivät enää lisäänny valtionhallinnossa ja pienemmällä henkilöstöllä on kaiken kaikkiaan pärjättävä

silloin pitää katsoa näitä resursseja varmasti

tässä on erittäin hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa tätä neuvoteltu viety eteenpäin

nyt on tämä hallitus niitä tehnyt ja vielä isompia mutta katson että kyllä on ihan kohtuullisen hyvin nyt korotettu näitä pienimpiä päivärahoja

meillä on ollut kymmeniä tapaamisia ja olemme tyytyväisiä tähän mihin nyt on päästy

nyt kun se sidotaan indeksiin sidotaan kotihoidon tuki sidotaan yksityisen hoidon tuki sidotaan lapsilisät sidotaan vähimmäispäivärahat

minähän olen kertonut tässä aika laajasta sosiaaliturvapaketista joka tällä hallituskaudella on jo toteutettu ja ollaan toteuttamassa

huolimatta siitä että meillä on taloustaantuma joka aina antaa reunaehdot myöskin sille miten sosiaalipolitiikkaa tässä maassa voidaan noudattaa minä olen kyllä ylpeä näistä saavutuksista joita nyt tämä hallitus on tehnyt sosiaalipolitiikan saralla

kun me saamme indeksit mikä on historiallista kaikkiin perhepoliittisiin etuuksiin jotka vielä ovat olleet indeksejä vailla kuten kotihoidon tuki lapsilisä pienimmät isyys ja äitiys ja vanhempainpäivärahat ja pienin sairauspäiväraha niin me olemme saaneet sosiaaliturvaa sille tasolle jolle se todellakin kuuluu

nythän sata komitea luovuttaa mietintönsä perjantaina elikkä huomenna ja silloin siinä linjataan yhteisymmärryksessä siinä ovat olleet työmarkkinajärjestöt siinä on ollut laaja valmistelukoneisto myöskin tuleville vuosille niitä kehittämistarpeita joita meillä sosiaaliturvassa on

meillä on runsaasti tasokorotuksia jo tehty

ne mieleensä missä edusti

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tarkoituksenahan on jollakin aikavälillä laajentaa tätä järjestelmää siten että valtio ottaa siinä suuremman vastuun ja tätä pohtii nyt parastaikaa työryhmä

tämä hallitus on historiallisen paljon parantanut kansalaisten perusturvaa ja sosiaaliturvaa mutta en väitä että maailma on valmis ja etteikö tuleville vuosille jää kehittämistarpeita

se on ollut siinä mielessä historiallista että niitä kansalaisryhmiä jotka ovat olleet kaikkein heikoimmassa asemassa on eniten turvan muodossa muistettu ja tasokorotuksia on sinne kaikkein köyhimpään päähän tullut tämä kysymys on tällä kertaa loppuunkäsiteltynä valita seuraava kysymys edustajaa remigi

vielä siitä haluan muistuttaa että meillähän on tullut myöskin aivan uutena sosiaaliturvan muotona apurahansaajien tieteen ja taiteentekijöitten sosiaaliturva

sen lisäksi kun täällä on ollut paljon kritiikkiä että ei ole köyhiä huomioitu nimenomaanhan hallitus aloitti jo vaalikauden alussa siitä päästä elikkä yksinhuoltajalapsilisiä korottamalla korottamalla kotihoidon tukea yksityisen hoidon tukea ja pienintä sairauspäivärahaa pienimpiä äitiys isyys ja vanhempainpäivärahoja

uskon että tätä kautta ja kehittämällä tätä aktiivitoimenpidesarjaa ja tätä lisää saamme myöskin tähän ryhmään sellaista apua että he pääsevät jotenkin elämän syrjään työelämän syrjään kiinni

heinäluoma olen teidän kanssanne neuvotellut viime kaudella sosiaalisista tulonsiirroista kun olitte valtiovarainministeri ja ymmärrän kyllä yskän kun olette nyt oppositiossa

näitä toimenpiteitä vain pitää jatkaa

arvoisa herra puhemies

professori kivelän selvitysten pohjalta on tehty erittäin paljon toimenpiteitä ja kun hän sanoo että ei ole tehty mitään tämä ei pidä paikkaansa

minä voin toimittaa milloin tahansa tämän pumaskan mitä kaikkia ollaan menossa ettei mitään kaikkea ollaan tekemässä muun muassa ikäihmisten lääkehoidon osalta

professori kivelä on itse kouluttanut kymmenet vuodet lääkehuoltoa lääkäreille ja siinä mennään koko ajan eteenpäin

arvoisa herra puhemies

kiitän valiokuntaa valiokunnan puheenjohtajaa ja valiokunnan jäseniä ansiokkaasta käsittelystä valiokunnassa tämän asian tiimoilta joka todella on herättänyt paljon mielenkiintoa

tämä on hallituksen kyselytunti ja kaikki ne asiat joita kerroin tässä ovat hallituksen yhdessä tekemiä sosiaaliturvan parannuksia joita on tällä vaalikaudella jo tehty tai joita on tulossa

mutta tässä on esimerkiksi vanhusten lääkehuollossa voimakkaasti ministeriössä kehittämistoimia tehty

tämä on hallituksen yhteinen linja

meillähän on kaikilla tavoitteena tietysti hallituksella ja varmasti eduskunnallakin että saisimme turvatuksi kansalaisille hyvän lääkehoidon kohtuullisin kustannuksin ja että myöskin lääkekustannusten nousua pitkälläkin tähtäimellä kykenemme hillitsemään

nythän tällä uudella fimealla eli lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksella on nimenomaan painopistealueena ikääntyvien lääkehuolto jonka ikääntyvässä suomessa pitää ollakin paremmassa tolkussa kuin tänä päivänä

nimittäin lääkekorvauksethan ovat suurin yksittäinen sairausvakuutuksen sairaanhoitomenoihin ja sitä kautta sairaanhoitovakuutuksen maksuihin ja valtion menoihin vaikuttava etuuslaji siis se on suurin yksittäinen